sen sijaan jos jättäisimme elää tai tai saa säätäisimme kriminalisoinnin sillä että rattijuoppo jätettäisiin ilmoittamatta tämä olisi erittäin ongelmallista meidän oikeusjärjestelmän kannalta mutta toisaalta voisimme sen jälkeen kuvitella miten moni ihminen soittaisi turhaan hätäkeskukseen huolissaan ja ikään kuin velvoitettuna siinä että kun henkilö näyttäisi olevan alkoholin vaikutuksen alaisena tehtäisiin ilmianto

kaikkien näiden rakenneuudistuksella on yksi perustavoite

pidän kuitenkin tärkeänä sitä että kansalaiset ovat valveutuneita ja puuttuvat tilanteiseen ja ilmiantavat tai mahdollisuuksien mukaan myös estävät ajon

olen saanut puhua vähän yli aikanikin

keskustelu on päättynyt

ihan muutamalla sanalla

en halua ottaa kantaa yhteenkään tuomioon koska en katso olevani oikea henkilö sitä tekemään

ensinnäkin mikäli oikein valiokunnan kantaa olen tulkinnut valiokunnan mielestä on ollut erittäin perusteltua se että törkeiden tekomuotojen nimenomaan kaikkein törkeimpien tekomuotojen osalta säilyy mahdollisuus vankeusrangaistukseen

arvoisa herra puhemies

esityksessä ehdotetaan että vankeuslakia tutkintavankeuslakia ja rikoslain eräitä rangaistusta ja vankeutta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin lakien soveltamisessa esiin tulleiden muutostarpeiden mukaisesti

sen sijaan en oikein ymmärtänyt kommenttia siitä että valiokunnasta ei löytynyt vahvuutta tai vääntöä mitä sanaa edustaja mahtoikaan käyttää pidemmälle meneviin uudistuksiin

rangaistusajan laskemista koskeviin säännöksiin ehdotetaan muutoksia joita siirtyminen tietojärjestelmän avulla tapahtuvaan rangaistusajan laskentaan edellyttää

kuitenkin valiokunnan mietintö on varsin selkeästi yksimielinen

yleiskeskustelua töhrinyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen larkio aloitteeseen sisältyvän lakien hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely hirvisaaren nimi

lainsäädäntöuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli saattaa vangin perusoikeudet perustuslain edellyttämälle tasolle minkä vuoksi muun muassa vangin oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännökset siirrettiin lakiin

tekninen osa ja sen murrettavuus on tietenkin eri asia kuin itse sormenjäljen rekisteröinti tietokantaan ja siinä ei tietysti ole mitään epäselvää

toisaalta vankeuden ja tutkintavankeuden täytäntöönpanossa on tapahtunut sellaisia muutoksia jotka hallituksen esityksen mukaan edellyttävät lainsäädännön tarkistamista

hallituksen esitys on laaja mutta myös hyvin valmisteltu mistä syystä kaikki lakivaliokunnan ehdottamat muutokset hallituksen esitykseen ovat etupäässä teknisluontoisia

ehdotetut muutokset täsmentävät voimassa olevia vankeutta ja tutkintavankeutta koskevia tulkinnanvaraisiksi tai sisällöltään puutteellisiksi osoittautuneita säännöksiä tavalla jota saadun selvityksen perusteella pidetään vankeinhoidon käytännön työn näkökulmasta erityisen tervetulleena

ensin mainitun kysymyksen osalta vankilan järjestyksen ja yksittäisten vankien turvallisuuden suojelemisen kannalta on olennaista että vankilassa pystytään rajoittamaan järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintamahdollisuuksia

tässähän on ollut kyse lähinnä siitä että on yhdistetty pieniä asemia keskenään ja pikemminkin siten on saavutettu tehokkaampia ja paremmin toimivia yksiköitä ei niinkään sitä että olisi lähdetty lakkautuslinjalle

järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenien välisessä viestinnässä viestin lukemisen edellytykset täyttyvät useimmiten mutta viestiä ei voida lähtökohtaisesti pidättää esimerkiksi sen perusteella että siinä tiedustellaan nimettyä vankia koskevia tietoja ellei viestissä samalla esitetä esimerkiksi uhkausta kyseistä vankia kohtaan

nämä on tehty hyvässä yhteistyössä rajavartiolaitoksen omien esitysten mukaisesti ja mielestäni tukevat sitä mallia jonka kautta teemme yhteistyötä muun muassa venäjän rajavalvontaviranomaisen kanssa ja hyvässä yhteistyössä olemme molemmin puolin raja asioissa edenneet

mahdollisuus lukea tällaisia viestejä ei siten poista sitä vaaraa joka viestien perille toimittamisesta aiheutuu vankilan järjestykselle tai yksittäisen vangin turvallisuudelle

saadun selvityksen perusteella vangeille annettu oikeus viestien lähettämiseen sisäpostilla toiselle osastolle sijoitetuille vangeille saattaa vaarantaa vankilan järjestystä ja vankien turvallisuutta

saadun selvityksen perusteella esimerkiksi vantaan vankilalla on suuria haasteita huolehtia vangin kuljetuksista ja niiden järjestäminen vie huomattavan osan vankilan erittäin rajallisista resursseista

asiaintilan helpottamiseksi lakivaliokunta pitää välttämättömänä että hallitus jatkaa sellaisen säännöksen valmistelua jonka avulla vankikuljetusten turvallisuus voitaisiin nykyistä paremmin taata

kaupunkialueella kuljetuksessa käytettyjen autojen nopeus on alhainen ja autot joutuvat pysähtelemään mikä kasvattaa vangin karkaamisvaaraa joka saattaa siten aiheuttaa vaaraa sivullisten turvallisuudelle

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistamaan lainsäädäntömuutoksia joilla vankikuljetusten turvallisuus voidaan taata nykyistä paremmin

sen mukaan jos on perusteltua syytä epäillä että vangilla on kehossaan kiellettyjä aineita tai esineitä hänet voidaan sijoittaa huoneeseen tai selliin jossa kiellettyjen aineiden tai esineiden poistumista hänen kehostaan voidaan ympärivuorokautisesti tarkkailla ja valvoa

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että lakiehdotukset hyväksytään vähäisin muutoksin ja että eduskunta hyväksyy vanginkuljetusta koskevan lausuman

valiokunnan mietintö on yksimielinen

lähtökohtahan sitomisessa on ollut se että pitäisi olla tavallaan yksilöstä lähtevä tarve tai arvio siitä että vangin sitomista tällaisessa kuljetustilanteessa tarvitaan

keskusteluissa ja asiantuntijakuulemisissa on noussut esille se että pelkästään taloudelliset seikat eivät voi olla perusteena mutta on varsin selvää että turvallisuusnäkökohdat pitää ottaa huomioon

tällä perusteella valiokunta onkin esittänyt hyväksyttäväksi lausumaa ja näin yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten toivomme tietysti että eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten voi sen hyväksyä

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä on kyse yhdyskuntapalvelua valvontarangaistusta ehdollisen vankeuden valvontaa nuorisorangaistusta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten kokoamisesta yhteen lakiin

yksityishenkilön velkajärjestelyn osalta ehdotetaan useita muutoksia joiden tarkoituksena on muun muassa keventää ja yksinkertaistaa menettelyä vähentää talous ja velkaneuvonnan työmäärää sekä helpottaa työttö mien ja nuorten pääsyä velkajärjestelyyn

ensinnäkin perussuomalaisten kansanedustaja olikohan se edustaja niikko valitettavasti en nyt muista kuka kysyi miksi lakivaliokunta ei kokonaisuudessaan mennyt perussuomalaisten vastalauseeseen mukaan tai yhtynyt tähän esitykseen

vain aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä ja muut lait kuten laki rekisteröidystä parisuhteesta säätelevät sen ketkä voivat adoptoida ja ketkä eivät voi

esityksessä ehdotetaan velkajärjestelyn avaamista yksityisille elinkeinon ja ammatinharjoittajille siten että yksityisvelkojen lisäksi myös elinkeinotoiminnan velkojen järjesteleminen on eräin edellytyksin mahdollista

tähän tilaan ei ole tulossa muutosta ja mielestäni ei pidä myöskään levittää sellaista harhaluuloa että tässä olisi jokin sellainen aukko tai se olisi tarkoitushakuisesti tähän tehty

tämä mahdollistaa yksityisen elinkeinon tai ammatinharjoittajan talouden kokonaistilanteen korjaamisen

valiokunnan saaman selvityksen mukaan nuorisorangaistuksen käyttö on ollut huomattavasti vähäisempää kuin lakia säädettäessä arvioitiin ja se on viime vuosina jopa vähentynyt

edustaja heinonen oikeastaan osoitti tuossa kysymyksen sekä ministerille että minulle liittyen kysymykseen avoimista adoptioista eli maininnasta aikaisemman vanhemman ja adoptiovanhemman sopimuksesta

joidenkin valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mielestä nuorisorangaistuksesta voitaisiin luopua koska sitä on käytetty vähän ja sen ylläpito vaatii merkittävästi voimavaroja

lakivaliokunta ei kuitenkaan yhdy näihin näkemyksiin vaan pitää nuorisorangaistuksen säilyttämistä tärkeänä jotta rikosseuraamusjärjestelmäämme sisältyy vaihtoehto joka on suunnattu erityisesti nuorille ja heidän tarpeisiinsa

eli voi olla tilanne jossa vain toinen vanhempi luopuu vanhemmuudestaan esimerkiksi kun kyse on perheen sisäisestä adoptiosta eli biologinen vanhempi voi luopua vanhemmuudestaan mutta silloin sopimuksen perusteella hänellä säilyy oikeus yhteydenpitoon lapseen silloin on kyse vain yhdestä vanhemmasta

velkajärjestelyyn pääsy tuo mukanaan myös korkean omistusasunnon suojan jota yrityssaneeraukseen ei sisälly

mietinnöstä ilmenevin tavoin valiokunta onkin huolissaan nuorisorangaistuksen olemattomasta käytöstä ja pitää tärkeänä että nuorisorangaistuksen vähäisen käytön syyt kartoitetaan mahdollisimman pian ja ryhdytään niiden edellyttämiin toimenpiteisiin seuraamuksen käytön edistämiseksi

eli tilanteet vaihtelevat niin paljon mutta tämä sanamuotohan ei millään tavoin sulje pois sitä tilannetta että tämä koskee aivan yhtä hyvin molempia biologisia vanhempia kuin toistakin

elinkeinotoiminnan jatkamiskelpoisuuden edellyttäminen on välttämätöntä koska velkajärjestelyä ei tule myöntää tappiolliseen toimintaan jossa mahdollisesti velkaannutaan lisää

hallituksen esityksessä ehdotetaan uutta pykälää rikoksesta epäillyn ja rikoksesta rangaistukseen tuomitun tukitoimenpiteiden tarpeen selvittämisestä yhteensovittamisesta ja kustannusvastuusta

myös elinkeinotoiminnan pienimuotoisuus on perusteltu vaatimus jotta sääntely voidaan kohdistaa sellaisiin yksityisiin elinkeinon ja ammatinharjoittajiin jotka voidaan rinnastaa yksityishenkilöihin

toinen kysymys josta en ehkä ihan saanut kiinni oli edustaja heinosen kommentti liittyen ilmeisesti käytäntöihin joita noudatetaan eri tilanteissa koskien perheen sisäistä adoptiota

rikosseuraamuslaitoksen ja tuomitun kotikunnan välinen yhteistyö ei kuitenkaan nykyisin toimi tasavertaisesti eri puolilla maata ja viranomaisten välillä on paikoin epäselvyyttä siitä kumman tahon velvollisuutena on järjestää ja maksaa tuomitun tukitoimet

eli tältä osin pyritään siihen että lapsen biologinen isä voitaisiin mahdollisimman hyvin selvittää etukäteen ja täytyy aina muistaa että myös biologiselle isälle tulee varata mahdollisuus lapsen kasvattamiseen ja toimimiseen isänä

talous ja velkaneuvonnassa avustetaan jatkossa yksityisiä elinkeinon ja ammatinharjoittajia myös heidän elinkeinotoimintaan kuuluvien velkojensa järjestelemiseksi mikä lisää talous ja velkaneuvonnan asiakasmäärää ja tuo sille uuden asiakasryhmän

mielestäni tässä yhteiskunnassa isyyden merkitystä on pikemminkin painettu kuin nostettu ja pidän todella tärkeänä sitä että myös isän roolia pystytään tässäkin lakiesityksessä selkeästi parantamaan

ehdotetun kustannustenjaon mukaan kunta vastaa kunnallisten peruspalveluiden kustannuksista ja rikosseuraamuslaitos yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvien toimintojen kustannuksesta

lisäksi valiokunta korostaa että ehdotettu sääntely ei edellytä yhdyskuntaseuraamusta suorittavan asettamista tukitoimenpiteessä muita kuntalaisia parempaan asemaan vaan lähtökohtana on että tuomittu saa kuntalaisena ne palvelut jotka hänelle sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteella kuuluvat

yleensä ainakin jossain vaiheessa lähes kaikille ellei kaikille adoptiolapsille tulee valtavan suuri tarve löytää omat juurensa ja silloin on tärkeää että lapsi voi pitää yhteyttä ja myös löytää biologisen isänsä ja tietysti on hyvin toivottavaa että biologinen isä myös haluaa pitää yhteyttä lapsiinsa

tarkoituksena on yhtäältä kannustaa velallista hankkimaan tuloja velkajärjestelyn aikana ja toisaalta vähentää lisäsuoritusvelvollisuuden aiheuttamaa työmäärää talous ja velkaneuvonnalle ja velkojille

arvoisa herra puhemies

kiitos

näin ei aina valitettavasti ole tämä on todella valitettavaa mutta toivon että jokainen lapsi voisi sen kokea silloin kun hänellä isä on ja isä on myös elossa

kysyisinkin ministeriltä onko työn alla tai mahdollisesti arvioitu joitakin toimenpiteitä joilla selkeästi ulkomaisten vankien määrää voitaisiin vähentää

toinen kysymys mitä haluaisin tässä samassa esittää on se miten rikosuhripäivystyksen resurssit aiotaan turvata

nyt tilanne ehdotetaan korjattavaksi siten että säädetään erääntymisestä laskettavasta velan vanhentumisesta

lakivaliokunta kannattaa pyrkimyksiä estää kohtuuttoman pitkää perintää ja pysyvää velkaantumista ja näistä aiheutuvia ongelmia

valiokunta katsookin että myös sellaisissa tapauksissa joissa ulosottoperustetta ei ole haettu velkavastuulla on tärkeää olla jokin enimmäiskesto

entistä useammat maat ovat allekirjoittaneet ykn lapsen oikeuksien sopimuksen mikä on erittäin hyvä asia ja se käytännössä tarkoittaa sitä että ensisijaisesti lapsille pyritään hakemaan sijaisvanhemmat tai adoptiomahdollisuus kotimaasta ja ulkomainen adoptio on vasta toissijainen

toki siinä olen samaa mieltä että mielestäni tämä laki on varsin perusteellisesti valmisteltu ja siitä itsekin haluan osoittaa kiitokset ministeriön valmistelijoille

tietysti niiden parien ja perheiden kannalta jotka odottavat ulkomailta adoptiolasta tilanne on erittäin ikävä mutta kokonaisuutena katsoen tietysti mielestäni tämä tukee lapsen etua parhaalla mahdollisella tavalla

tämä merkitsee sitä että saatavia voidaan lain voimaantulon jälkeen periä vielä viisi vuotta tai jos kyse on yksityisestä velkojasta kymmenen vuotta

se miksi tämä laki on viipynyt hieman pitkään ennen kuin se on tullut tänne saliin on tietenkin varmasti monien tiedossa eli keskustelua väestönsuojista on käyty aika pitkään ja on myös etsitty erilaisia harkinnanvaraisia malleja

suomi ei välttämättä ole kontaktimaana kovin kiinnostava koska meillä on aika pienet volyymit ja helposti kun luodaan adoptiosuhteita eri kontaktimaihin isot maat ovat kiinnostavampia tässä yhteydessä